nyt esimerkiksi vihreät kritisoivat valtionosuuksien leikkaamisia mutta pitävät itse kiinni niiden leikkaamisesta ja päättävät siitä myös

kunnat vastustivat

vasemmistoliitto puolestaan kritisoi rakennepaperia ja lasten subjektiivisen päivähoidon leikkauksia mutta liputtaa leikkausten puolesta asiasta päätettäessä

mutta mitä tekee hallitus

edustaja kontula lienee rivissä mukana äänestämässä kun lasten subjektiivisen päivähoidon leikkaus tässä salissa nuijitaan pöytään

arvoisa puhemies

mutta vähäosaisten asiathan eivät kokoomusta muutoinkaan juurikaan kiinnosta sen on todistanut muun muassa kokoomuksen nuorten puheenjohtaja moneen kertaan tässä viime päivinä

missä ovat laskelmat talouden kaatumisesta

kokoomus nimitti itseään jossakin vaiheessa työväenpuolueeksi

missä on selvitys kreikkalaisten pääomapiirien toiminnasta ja mahdollisesta omien rahojen kiikuttamisesta suojaan sveitsin pankkeihin tai meillekin viime aikoina niin kovin tutuksi tulleisiin veroparatiiseihin

no ehkäpä se on sitä koska kokoomusvetoisen hallituksen aikana työttömyys on kääntynyt rajuun nousuun kokoomus ehkä suojelee duunaria työltä

tämän kanssa on linjassa se että hallituksen budjettiesityksessä ei oteta kantaa pienyrittäjien ahdinkoon

täytyy toki mainita myös se että hallituksen sisältä tuli viime viikonloppuna erittäin iloinen uutinen

se oli selkärankainen teko joka antoi osviittaa siihen miten ja mistä rahaa on otettava tämän maan kuluihin ja mahdollisesti niihin kuluihin mitä tarvitaan silloin kun tehdään päätöksiä antaa muun muassa kreikalle jotakin

se olisi todellinen kädenojennus yrittäjille ja uusille palkattaville työntekijöille

hallitus haluaa lisätä työttömiä kotihoidon tuen leikkauksilla koska se uskoo että työpaikat lisääntyvät kun työttömyys kasvaa

ensimmäiset ehättivät tuomitsemaan ylimääräisen ihokkaan antamisen palelevalle ennemmin kuin ministerin ehdotuksesta kertoneen lehden painomuste ennätti kuivua

arvoisa puhemies

täällä puhuttiin kansalaisaloitteesta ja kansalaisaloitteiden voimasta ja sanottiin että perussuomalaiset vastustavat kansalaisaloitteita koska vastustavat tätä näin

miten me voimme edustaa kansaa kun maassa on hallitus joka tekee päätöksensä kuulematta kansaa ja kertomatta kansanedustajilleen kaavailemistaan päätöksistä

kansalaisaloite on hyvä työväline

miten me voimme edustaa kansaa kun hallitus päättää maan asioista sellaisten papereiden nojalla mitä ei ole näytetty ensin kansanedustajille saatikka tuotu tähän saliin

mutta kansalaisaloite ei tarkoita sitä että kansalaisaloite menee sellaisenaan läpi vaan se käy asiallisesti valiokuntakäsittelyt ja se käy salikäsittelyt aivan niin kuin kaikki muutkin aloitteet

sen jälkeen eduskunta käyttää edustuksellista päätäntävaltaansa äänestää asiasta ja katsoo meneekö se kansalaisaloite läpi vai eikö se mene läpi

arvoisa puhemies

sinänsä lehdistö on neljäs valtiomahti ja hyvä lehdistö on myöskin hyvä vahtikoira mutta jos lehdistö on hallituksen tiedotuskanava eduskunnalle jotain on pahasti pielessä

minun mielestäni silloin jos puhutaan kansalaisaloitteesta jos ollaan eri mieltä sen kanssa ei voida tuomita eikä voida sanoa että tuomitaan kansalaisaloitteet koska niitähän ei missään nimessä tuomita

ennen verojen laskemista vähennetään tulonhankkimisesta koituvat kulut paitsi eläketulovähennystä ja kunnallisverotuksen invalidivähennystä ei huomioida

arvoisa ministeri tällä hetkellä tässä talossa istuu ahvenanmaan parlamentaarinen komitea joka tekee parhaillaan ahvenanmaan itsehallintolain uudistusta

arvoisa puhemies

kahden kuukauden aika opintotuen vapaaehtoiselle palautukselle on hiusten silottamista tukan tupeeraamisen jälkeen

kannatan timo soinin ehdotusta siitä että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

tätä itsehallintolain uudistusta on tehty koko tämä kausi nyt kun on täällä oltu ja tarkoitus olisi saattaa se loppuun ennen kuin kausi on päätöksessä

miksi tässä vaiheessa haluatte tehdä ahvenanmaan itsehallintolakiin muutoksia kun koko lakia ollaan muuttamassa

kela ulosmittaa takaisinperittäviä tukia vaikka se on tehnyt opiskelijan kanssa takaisinmaksusuunnitelman ja vaikka suunnitelmaa on noudatettu ja erät on maksettu sovitussa ajassa takaisin

tämä muutosprosessi on aika raskas koska se vaatii todellakin perustuslain säätämisjärjestyksen

kelan takaisinmaksusuunnitelman lopusta löytyy teksti

itse käsiteltävän asian ulkopuolelta on sanottava että haluan esittää saman kysymyksen minkä edustaja kaikkonen esitti että miksi sijaissynnyttäjä asiaa ei ole nostettu esille

näettekö että tässä voi esimerkiksi olla vaara että tämä hyväsisältöinen hyväsubstanssinen lakiesitys ei menekään läpi kun se saattaisi mennä ja varmasti menisikin läpi ihan helposti silloin kun ahvenanmaan koko itsehallintolakia uudistetaan ja kun sitä koko itsehallintolakia muutetaan

siinä on ehdottomasti kysymys myöskin tasa arvosta tasa arvoisesta oikeudesta saada lapsia huolimatta siitä onko siihen olemassa näitä omia mahdollisuuksia vai ei

tässä on varmasti monenlaista turbulenssia ilmassa ollut mutta hyvin hyvässä yhteistyössä asia on hoitunut eteenpäin ja siitä kiitos myös koko joukkueelle täällä eduskunnassa

maksuvelvollisen on suoritettava takaisinmaksu aikataulussa mutta edes sovitun aikataulun noudattaminen ei estä kelaa viemästä asiaa perintään

mutta sitten itse asiasta

arvoisa puhemies

toivon tietysti että pystytte kiireisessä aikataulussa asiaa eteenpäin viemään jotta voimaantulo on sitten myös vuoden alusta kuten tässä on kaavailtu

siinä on yksi asia jota minä ihmettelen ja se on tämä että takautuvan kanneoikeuden perusteella vahvistettuun perhesuhteeseen liittyvää perintöoikeutta ei kuitenkaan ole jos perittävä on kuollut ennen kuin kanne tuli vireille

me joudumme joka tapauksessa leikkaamaan mutta perussuomalaisten mielestä leikkaukset on aloitettava kohteista joilla on vähiten merkitystä maamme hyvinvoinnille työllisyydelle ja kilpailukyvylle

iso kysymys on tällä hetkellä kaikkinensa suomalaisessa järjestelmässä se mikä on meidän liikenneturvallisuuden ja liikenneturvallisuustyön tulevaisuus

musta kiljunen

poissa risto peltonen

tällöin leikkaukset kannattaa mielestämme kohdistaa maamme ulkopuolelle suuntautuviin rahavirtoihin sekä menoihin joiden vaikuttavuus on huono tai jopa negatiivinen

ja nimenomaisesti tällaisissa tapauksissa jos sitten on tämä isä jonka periaatteessa äiti tietää ja isä tietää ja lapsikin tietää mutta yhteisö ei sitä myönnä olisi kyllä erittäin hyvä asia että tuo kanne voitaisiin laittaa vireille senkin jälkeen kun mahdollinen tai oletettu isä on jo kuollut koska siihen tänä päivänä on mahdollisuuksia

tämän johdosta ministerillä on ilmeisesti ollut sen verran isot korvat että minä olen kuullut jo vähän aikaisemmin näitä kuiskeita siitä että tarvitsee tehdä vähän laajempaakin tsekkausta ja miettiä millä tavalla näitä asioita jatkossa eteenpäin viedään

tämä koskisi lähinnä suutareita räätäleitä kampaajia osaa hierojista kosmetologeja ompelijoita ja muita kädentaitajia eli sellaista ryhmää jolla ei ole alv vähennyksiä olemassa

myöskin puhuttiin ja mentiin tänne kuntauudistuspuolelle ja sote puolelle ja minä todellakin toivon että nyt tämä lakiesitys on tukena sille että kun me puhumme sote asioista niin saamme sinne mukaan lähipalvelulain joka takaisi sen että neuvola pysyy jokaisessa kunnassa ja jokaisessa vähän suuremmassa kylässä niin kuin tänä päivänä

tiedän kentän viestien pohjalta suuren tuskan

auto ja kuljetusalalla on ihan konkreettinen huoli siitä sekä ministeriössä mutta erityisesti itse alalla että millä tavalla tulevaisuudessa meidän kuljettajia on riittävästi

he joutuvat lisäämään alvin kuluttajahintoihin mikä tarkoittaa sitä että kuluttajat eivät enää käytä palveluita koska suurtyöttömyyden aikana ei yksinkertaisesti ole varaa vaan asiakaskato uhkaa ja hyvin moni kädentaitaja joutuu laittamaan lapun luukulle

esimerkiksi kesätyöasioissa on tullut hyvin paljon palautetta siitä että nuoret eivät pääse kesätöihin vaikka niitä töitä olisi kun ei ole kortillisia kuskeja vaikka halukkuutta ja toimeliaisuutta silläkin puolella olisi

arvoisa puhemies

ja iso kysymys on kaikkinensa että miten me voimme rakentaa meidän järjestelmästä semmoisen ajokorttipuolella puhutaanpa sitten mistä kortista tahansa että kansalaisilla olisi se mahdollisuus ja varaa hankkia

työ josta saa sellaista palkkaa jolla elää on kaikkein parasta sosiaaliturvaa

kiitän siitä edeltävää ministeriä että tässä opetuslupaopetuksen muutoksessakin oli sellainen positiivinen piirre iso positiivinen piirre joka minun mielestä vaikuttaa myös siihen että pienituloisilla yksinhuoltajaperheillä on mahdollisuus hankkia myös opetuslupaopetuksen kautta kortti koska arvelen että aika monen lähipiirissä on autollisia läheisiä jotka voivat auttaa sitten äitiä tai isää hädässä kun sitä omaa autoa ei ole